arvoisa puhemies

eduskunta on saanut käsiteltäväkseen talousarvioehdotuksen jolla hallitus osoittaa voimavaroja uuden kasvun edellytysten luomiseen ja pahimpien taantuman kuoppien tasoittamiseen

myös eduskunnan puolelta tuli tämän kaltainen toive ja tämä ilmoitus annetaan ennen kuin eduskunta käsittelee varsinaista päätösasiaa joka koskee kreikan talouden vakauttamisesta esitettyä lainapakettia

me turvaamme työtä ja toimeentuloa velkaantumalla

samalla esitämme suomalaisille rehellisesti yhteiskunnan rakenteiden uudistamisen välttämättömyyden tämän taantuman laskujen maksamiseksi

arvoisa puhemies

eurooppa ja eurooppalaiset kansat ovat viimeisten kuukausien ja viikkojen aikana kohdanneet poikkeuksellisen suuria haasteita

hallituksen budjettiesitys sisältää työtä turvaa ja koulutusta

budjetti on oikeudenmukaisuuden ja huolenpidon budjetti

ennen viime viikonlopun kokousten päätöksiä markkinoiden luottamus eu maiden ja etenkin eräiden euroopan talous ja rahaliiton jäsenmaiden julkisen talouden kantokykyyn oli rajussa laskussa

on ilmeistä että eri puolilla maailmaa pahin taloustaantuma on kääntymässä uudeksi kasvuksi ja suomessakin moni ekonomisti näkee valon sarastavan taloudessa niin minäkin

valtioiden uskottavuus taloudellisena toimijana ja lainan takaisinmaksajana horjui ja luottamuksen rapautuminen oli monen maan kohdalla johtamassa kohtuuttomiin lainakorkoihin ja rahoitusvaikeuksiin

hallitus on ilmoittanut että tulemme elokuussa varsinaisen budjettiriihen yhteydessä käymään myös lisäbudjetista hallituksen neuvotteluja ja tulemme antamaan tuolloin tämän vuoden toisen lisätalousarvion

itämeren kysymyksistä keskusteltiin hyvin laajasti ja käsiteltiin myös pietarin jätevesien puhdistamisen rakentamista jossa oikeastaan vaan kannustimme jatkamaan sitä hyvää yhteistyötä joka on tuottanut tuloksia

kriisille on ahkerasti etsitty syyllisiä

kehysesityksen lähetekeskustelussahan käytiin hyvin laaja keskustelu missä ministerit olivat paikalla mutta eilen tapahtui virhe yhteensovittamisessa että emme olleet tarkistaneet sitä että läsnäoloa on

tässäkin salissa on useaan otteeseen vaadittu tilille milloin pankkeja tai muita sijoittajia milloin euroa ja emu jäsenyyttä milloin liian hitaasti tai nopeasti ongelmaan tarttunutta euroopan unionia

arvoisa puhemies

työministeri varmasti jatkaa tästä

kehysriihessä ei käsitellä tämän vuoden rahoja vaan siinä luodaan ensi vuoden ja seuraavien vuosien rahat ja ensi vuoden budjetti tullaan käsittelemään elokuussa

me olemme painottaneet veronkevennykset pienituloisiin ja erityisesti kun ensi vuodesta puhutaan on kunnallisveron perusvähennys joka on erittäin voimakas painotus pienituloisiin ja toivon että se voitaisiin hyväksyä

arvoisa puhemies

tähän hallitus on kevään valmistautunut ja lisätalousarvio tulee eduskunnan pöydälle välittömästi sitten syksyn alkaessa

on selvää että puolustuspolitiikan osalta tullaan jatkossakin tarvitsemaan selvityksiä joissa arvioidaan toiminnan ja resurssien välistä tasapainoa pidemmällä aikajänteellä

kun vuosi sitten erilaiset kielteiset merkit maailmalta alkoivat realisoitua talouden jyrkkänä alamäkenä suomen oma talous oli monella tavoin hyvässä kunnossa

energiankäyttäjinä muutos koskee meitä jokaista

todellisia syypäitä ovat kuitenkin monessa maassa harjoitettu vastuuton talouspolitiikka sekä siitä seuranneet ylivelkaantuminen ja romutettu kilpailukyky

tässä kehysriihessä teimme päätöksiä joilla tullaan tekemään tilaa budjetin sisälle siihen että voidaan erilaisiin tarpeisiin vastata tarkemmin

muuhun taloustilanteesta käytävään keskusteluun liittyen eduskunta viimeisteli juuri kehysselontekoon liittyen vastauksensa

samoin tämä voi sanoa öljyonnettomuuksien torjuntaan liittyvä kysymyksenasettelu oli esillä

on tehty koko talvi työtä tämän paketin rakentamiseksi ja tänään kreikan parlamentin pitää ottaa kantaa siihen hyväksyvätkö nämä ehdot ja pitää vähitellen tämä paketti saada ehdottomasti kasaan

ennakoimme vuosi sitten useita kertoja että meillä on hyvät mahdollisuudet välttyä pankkikriisiltä koska omat pankkimme ovat toimineet varovaisesti mutta että kriisin seuraavassa vaiheessa reaalitaloutemme ei välty kriisiltä

seuraavassa esiteltävä energiaratkaisujen kokonaisuus on ylivoimaisesti suurin koko suomen energiahistoriassa

siitä käytiin viikko kaksi sitten täällä laaja keskustelu ja ensi viikolla hallitus tulee antamaan pääministerin ilmoituksen keskiviikkona kun olemme juuri saaneet tämän vuoden toisen suhdanne ennusteen ja sen pohjalta tulemme esittämään sen arvion joka valtiovarainministeriössä on suhdanne ennustetta

tässä koko taloustilanteessa tietysti olennaisinta on huolehtia siitä että saataisiin minimoitua maailmantalouden kriisin takia meille aiheutuva työttömyyden kasvu mahdollisimman alhaiseksi ja sen rinnalla sitten meillä on runsaasti aktiivisia toimenpiteitä joita on tarjolla sekä lomautusten kohteena oleville että tietty

minä uskon että kaikki ovat olleet hyvin tietoisia niistä vaikeuksista joita metsäteollisuudella on liittyen sekä kustannuskehitykseen kansainväliseen markkinakysyntään euroopassa venäjän puutullipäätökseen

meidän on kuitenkin jatkossakin harkittava sitä olisiko nykyistä selontekomenettelyä yleisen turvallisuuspolitiikan osalta syytä kehittää tekemällä siitä joustavampi ja paremmin ajassaan elävä

samoin muistutin siitä että yhtiö ei kai saisimme

sen työ on kesken mutta sen suosituksia on luonnollisesti toteutettu ja sen päälle on useita muita toimenpiteitä tehty

näistä syistä alkunsa saanut markkinoiden levottomuus eskaloitui viime viikon aikana kestämättömäksi ja erityisesti ongelmamaiden lainamarkkinoilla korot nousivat jyrkästi

siinä puheenvuorossa esitin että tämän laman jälkeen kun nousukauteen siirrytään meille tulee tarve ryhtyä tasapainottamaan julkista taloutta ja ensin esitin siinä merkittäviä lähinnä kulutusveroihin liittyviä korotuksia

arvoisa puhemies

kaikki toimenpiteet viedään lakiin seuraavien kuukausien aikana

kyse on siis niiden lainojen lähivuosina tapahtuvasta uudelleenjärjestämisestä jotka kreikan valtio on ottanut hallituksen ja parlamentin päätöksellä omiin kuluihinsa

kaisa kansainväliseen merenkulkujärjestöön liittyen myös tämä laivojen käymälävesien mereen laskun kielto pitäisi toteuttaa itämerellä myös venäjän osalta

ennen kaikkea yritysten taseet olivat onneksi vahvat julkinen talous vahvasti ylijäämäinen pankkisektori hyvin vakavarainen luotonannon kasvu oli ollut maltillista ja ulkomainen kilpailukyky kohtuullisen hyvä

arvelisin että olisi paras menetellä niin että ainakin peruspalveluministeri opetusministeri sisäministeri ja oikeusministeri kukin voisivat esitellä tässä vastauksen niin että oikeusministeri voisi aloittaa

arvoisa puhemies

edes kaikkein heikoimmassa tilassa olevan kreikan tilanteen ratkaiseminen ei riittänyt rauhoittamaan tilannetta

edelleen nostin esille pietarin alueen nopeasti kasvavan karjatalouden sen aiheuttaman riskin fosforipäästöjen kasvusta ja sen että meillä olisi kiinnostusta olla hillitsemässä ja hallitsemassa sitä kasvua

näin ja mia ja ninna yleinen ennakointihan on ollut se että meillä saattaisi olla jopa parikymmentätuhatta työpaikkaa vaarassa suoraan teollisuudessa

eihän niissä kysymys

jos me olemme valmiita ehkä miljarditolkulla eri tavalla välillistä ja kulutusverotusta nostamaan jotta saamme tasapainoa aikaan niin katsoin että on kohtuullista silloin myös että kaikkein vauraimmat sitten vielä määräaikaisella lisäpanoksella osallistuvat tähän

mutta sille emme voineet mitään että investointilama maailmalla pysäytti tilaukset suomesta

mutta on minusta ehkä kohtuullista että maa ja metsätalousministeri voi kommentoida myös tätä kysymystä koska hänen suuhunsa on laitettu tässä sanoja

kun kansakunnan tilan tiivistää voi maailmanlaajuisen laman jälkeen ja ikääntymisen oloissa todeta että meillä ei ole tiedossa tulevaisuudessa riittäviä varoja kansalaisille antamamme hyvinvointilupauksen täyttämiseen

kun päätetyt toimenpiteet on toteutettu voidaan tuottaa kaikki meillä tarvittu sähkö suomessa

tämänkertaiseen selontekoon heijastuivat sen viimeistelyvaiheessa muun muassa niin georgian konflikti kuin maailman talouskriisikin jotka ajoittuivat selonteon laadinta aikaan

rajamäki niin ei tässä vaiheessa voi ilmoittautua jos haluat tähän asiaan lisäkysymyksiään todelliseen sillä tie laadittaessa

selviä tartuntaoireita kreikan kriisistä alkoi ilmetä muun muassa portugalin espanjan ja irlannin valtionlainoissa ja luottoluokituksissa

on tietysti kunnioitettava yritys kääntää tämä kansainvälinen taantuma jotkut puhuvat jopa kansainvälisestä lamasta yksittäisen jäsenmaan hallituksen piikkiin

tämä on näkynyt sekä näitten yksittäisten yhtiöiden päätöksinä että myös pienempien erityisesti mekaanisen puunjalostuksen yritysten paikallisten sahojen lakkautuspäätöksinä viime aikoina ja tähän on varauduttu erittäin monella tavalla

tämän mittakaavan energiaratkaisu on myös vahva viesti markkinoille siitä että tänne kannattaa investoida

ei meillä ole mitään suunnitelmia sen suhteen eikä ole ollut missään vaiheessa mitään suunnitelmia mutta

kuten olen aiemminkin todennut emme voi lähteä siitä että selonteko muodostaisi kiveen hakattua uskonkappaletta joka pysyy muuttumattomana vaikka maailma ympärillämme mullistuisi

valtioiden lainakustannusten kestämättömän nousun lisäksi kriisi saattoi uhata eurooppalaista pankkijärjestelmää ja tätä kautta koko euroalueen talouden elpymistä

vuosi sitten vastaavassa keskustelussa totesin että hyvästä talouskehityksestä huolimatta hallituksen on varauduttava talouspolitiikassaan myös huonompiin vaihtoehtoihin

kiitimme myös venäjää aktiivisuudesta sen alkaneella helcom puheenjohtajakaudella

politiikan pitkän ajan haasteet välittyvät valtionvarainministeriön tuoreista laskelmista joissa hahmotetaan väestön ikääntymisestä aiheutuvien ikäsidonnaisten menojen kehitystä sekä talouden kasvumahdollisuuksia

tästä voidaan esittää lisäkysymyksiä muuttaa sen asemaa

päätöksillä energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian edistämisestä sekä ydinvoimasta otamme ensi askeleet kohti vähähiilistä ja hiilineutraalia suomea

viime talvena valmistui hallituksen toimesta niin sanottu ahon työryhmän raportti joka on pantu täytäntöön käytännössä kaikilta osiltaan

selonteko on linjaava ja suuntaa antava pohja suomen turvallisuus ja puolustuspolitiikalle mutta niin hallituksen kuin eduskunnan omalta osaltaan on kyettävä tarvittavaan valppauteen ja ripeyteen jos tilanne sitä vaatii

koska eurooppalaisella pankkisektorilla on merkittäviä saatavia valtioiden joukkovelkakirjoissa markkinoilla alkoi esiintyä painavia huolia pankkijärjestelmän vakavaraisuudesta

kun maailmalla sijoittajat alkoivat epäillä kaikkien lainanottajien mukaan lukien pankit luottokelpoisuutta heijastui se suomalaistenkin yritysten ulkomaisen rahoituksen saantiin ja myös pankkien rahoituksen saantiin

näitä kolmea eri ratkaisua yhdistävät tekijät ovat päästöjen vähentäminen omavaraisuuden lisääminen sekä talouskasvun ja työllisyyden edellytysten vahvistaminen

yrittäjyyden kautta on luotu suomeen työpaikkoja

arvoisa puhemies

päivänvaloon on tullut ongelmia jotka koskettavat laajasti koko poliittista järjestelmää ja nyt on viimeistään käynyt selväksi että vuosikymmenten aikana syntyneet toimintatavat eivät vastaa enää niitä vaatimuksia joita avoimuus ja kansalaisten oikeustaju asettavat tässä ajassa

kun kokonaistuotanto viennin romahtamisen seurauksena on alentunut rajusti työllisyys väistämättä vielä heikkenee ja työttömyys nousee ja näin käy vielä pitkään sen jälkeen kun vienti on jo kääntynyt nousuun

arvoisa puhemies

nyt käsiteltävä selonteko jonka valtioneuvosto on laatinut hyvässä yhteistyössä tasavallan presidentin kanssa perustuu niin sanottuun laajan turvallisuuden käsitteeseen

samoin jo näitä ennen olemme yhdessä teollisuuden kanssa perustaneet metsäteollisuuden tulevaksi kehittämiseksi tällaisista euhun mikä saa kuittia ja strategisen huippuosaamisen keskittymän shokin jonka varsinaisena tehtävänä on pyrkiä kehittämään uusia tuotteita niin että teollisuus pärjäisi myös jatkossa

se kattaa kaikki sellaiset turvallisuuskysymykset jotka saattavat muodostua uhkiksi ja aiheuttaa merkittävää vaaraa suomelle ja väestölle suomessa tai maailmalla

oli toimittava nopeasti ja yhdessä

kansalaisten kritiikki on myös ymmärrettävää

maailmanlaajuisen rahoituskriisin taustalla on luotonannon suuri lisäys varsinkin yhdysvaltain asuntomarkkinoilla ja myös useassa muussa maassa

virheiden tekeminen on inhimillistä sillä kukaan ei ole täydellinen ei kansanedustaja ei ministeri eikä pääministeri

voidaan olla varmoja siitä että ensi vuoden alkukuukausina tämä toiminta jatkuu koska tämä tilanteen kuva oikeastaan kehittyy ja muuttuu jatkuvasti ja meidän pitää hyvin aktiivisesti kaikilla rintamilla toimia työpaikkojen säilyttämiseksi

erityisen ongelmallisiksi osoittautuivat korkean riskin yhdysvaltalaiset asuntoluotot joita paketoitiin ja myytiin eteenpäin ilman että niitä ostaneet tiesivät tarkkaan mitä ostivat

arvoisa puhemies

mainitsen esimerkkeinä ilmastonmuutoksen energian saatavuuden epidemiat ja maailmanlaajuisen talouskriisin eri lieveilmiöineen

kuntien taloutta on tunnetulla tavalla tuettu

suurimmat energiansäästöt arvioidaan saatavan aikaiseksi teollisuuden ja palvelujen sekä liikenteen alueilla

hallitus näihin eilisen päivän uutisiin reagoi nopeasti

arvoisa puhemies

näissä talouskriisin oloissa kunnat menettävät tulopohjaansa verotulot ovat alhaisemmalla tasolla kuin normaaliaikoina

tämän tulevaisuusselonteon linjaus siirtyä vähäpäästöiseen yhteiskuntaan muokkaa nykyisten sukupolvien tulevaisuutta jo elinaikanamme enemmän kuin mikään muu tällä vuosikymmenellä tehty päätös

kotitalouksien osalta on myös saatavissa merkittävästi säästöä aikaan

tämä johti lopulta siihen että rahoitusmarkkinoilla luottamus katosi kun kukaan ei oikein tiennyt kenen kannettavaksi nämä sittemmin lähes arvottomiksi osoittautuneet jättimäiset luotot lopulta tulevat

keinotkin tiedämme

ilmoitimme että pystymme jo lisäbudjetissa osoittamaan lisämäärärahoja mikäli niitä tarvitaan ja todennäköisesti tarvitaan

selonteon linjausosioissa tarkastellaan perusteellisesti niitä keinoja joiden avulla suomi pystyy varautumaan tällaisiin uhkiin sekä takaamaan yhteiskunnalle elintärkeät toiminnot ja sisäisen turvallisuuden

niitä ovat pidemmät työurat rakenteellisen työttömyyden vähentäminen ja tuottavuuden nosto kaikilla sektoreilla mutta erityisesti hyvinvointipalveluiden tuotannossa

valtaosa toimista energiasäästöjen aikaansaamiseksi syntyy euroopan unionin laajuisista ratkaisuista määräyksistä ja suosituksista